on todellakin niin että huoli yritysten toimintaedellytyksistä ja niitten rahoituksen turvaamisesta on varmasti näitten keskeisten toimenpiteitten joukossa kaikkein keskeisin

viime viikolla täällä eduskunnassa käsiteltiin hallituksen esitystä suomalaisille pankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista ja hallituksen esitys lähti siitä että sitä voidaan myöntää vain vakavaraisille ja toimintaedellytykset omaaville pankeille

kuitenkin kävi niin että tuon mietinnön vastalauseessa sosialidemokraatit kolmessa lausumassa viittasivat kriisipankkeihin

äänestyksessä on annettu yhdeksänkymmentäkuusi ja häntä kuusikymmentäkolme neljä ääntä tyhjään olla poissa neljäkymmentä

aluksi haluan todeta että pääministerin näkemykset seurantaryhmän roolin selkeyttämisestä ovat minun mielestäni paikallaan

asiaa loppuunkäsite

arvoisat edustajat nyt minulla on täällä neljä nimeä jotka ovat olleet tämän asian yhteydessä jo aikaisemmin äänessä ja kun haluan olla tasavertainen edustajia kohtaan niin pyydän nyt niitä jotka eivät ole saaneet vielä lausua käsitystään tässä debatissa tai varsinaisissa puheenvuoroissa joita kuultiin pari aluksi nousemaan ylös

valiokunnassa käsiteltiin aika paljon ensinnäkin tämän laajan turvallisuuskäsityksen hyviä puolia ja sitten tiettyjä probleemeja jotka siihen liittyvät

nyt voimme vielä hetken aikaa jatkaa debattia ja ilmoitan linjanani olevan sen että pääsääntöisesti seuraavat debattipuheenvuorot suunnataan edustajille jotka eivät vielä ole päässeet ääneen tässä debatissa

valiokunnan mietinnössä on otettu kantaa siihen että tätä laajan turvallisuuden käsitteen määrittelyä pitäisi täsmentää myöskin siinä mielessä että siitä tulisi parempi työkalu valtioneuvoston eri ohjausvälineille

seisokaa vielä vähän aikaa että notaari saa teidät identifioitua